käsittelyssä oleva liikennepoliittinen selonteko polkee alueellista tasa arvoisuutta

arvoisa puhemies

turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon tarkastelunäkökulman laajentaminen koskettamaan turvallisuutta laajasti on hyvä linjaus

selonteko esittelee itsensä kilpailukykyisenä mutta heikentää esimerkiksi itä suomen matkailun ja elinkeinoelämän muun muassa kuljetusyrittäjyyden menestymisen edellytyksiä

emme enää voi määritellä turvallisuusuhkia pelkästään sotilaallisiksi

vaikka olo ja ulkonäkö on kuin olisi junan alle jäänyt niin en silti voinut vastustaa kiusausta päivän tätä keskustelua sivusta seuranneena tulla ottamaan osaa osaltani myöskin tähän

voimankäytön ohella ympäristökatastrofit huume ja ihmiskauppa terrorismi ja tietoverkkoihin liittyvä häirintä ovat saaneet asemansa suomalaisten tunnistettuina turvallisuusuhkina myös tässä selonteossa

polttoaineverotuksen kiristämisellä hallitus haluaa vähentää autoilua ympäristöarvoihin vedoten mutta unohtaa samalla muutaman tärkeän asian

on näyttänyt siltä että oppositio on hyvin tehokkaasti unohtanut sen että liikennepolitiikkaa ja aluepolitiikkaa on katsottava kokonaisuutena

kuulimme viime viikolla tässä salissa kuinka tasavallan presidentti kokosi irtiottoja hakevia ruotuun peräänkuuluttamalla yksimielisyyttä turvallisuuspolitiikkaan

joukkoliikenneyrittäjien elämä on kuitenkin jo ahtaalla ja veronkorotus vähentää kilpailukykyä julkisella puolella asutuskeskusten ulkopuolella

suomalaisille on jäänyt epävarma kuva siitä miksi yhdestä lauseesta nousi niin suuri kohu jos sen sisältöä ei ole haluttu muuttaa

tähän odotetaan selontekoa valmistelleilta vastausta

liikennemäärät eivät saa määritellä liikennepolitiikan painopisteitä

keskustassa emme ole kaventaneet turvallisuuspoliittista keskustelua pelkästään naton ympärille

meillä on esimerkiksi tulevaisuutta muun muassa kaivosteollisuudessa biotaloudessa uusiutuvassa energiassa matkailussa ja maataloudessa

uudistus ja kokonaisuudistus on välttämätöntä koska vaihtoehto olisi alistua aikaisempien aikojen näivettymiskierteeseen

vaikka kriisinhallintatehtävät natossa ovatkin korostuneet sen ydintehtävä ei ole muuttunut miksikään

nämä alat tarvitsevat toimiakseen edes kohtuukuntoisen mieluummin asiallisen alemman tieverkon

päinvastoin kuin täällä on opposition suunnalta usein väitetty tämä hallitus ymmärtää kyllä täysin liikennepolitiikan merkityksen elinkeinoelämälle ja aluekehitykselle

raaka ainekuljetuksista on riippuvainen koko maamme teollisuus ja hyvinvointi ja kymmenettuhannet kaupan ja jalostuksen työpaikat myös keskuksissa

nämä seikat huomioiden ja tunnustaen koen tärkeänä että tulevaisuudessa mikäli jäsenyyskysymys nousee ajankohtaiseksi asiasta saavutetaan poliittinen laaja yhteisymmärrys

arvoisa puhemies

kuten tämä hallitus hyvin tietää esimerkiksi perustienpito on korvaamattoman tärkeää sille että puu saadaan liikkeelle metsästä ja niitä kansantalouden kipeästi kaipaamia uusia puutuotteita päästään todella tekemään

selonteon mukaan kaivosyhteyksistä päätetään erikseen mutta liikennepoliittinen selonteko tai kehysriihi eivät myöntäneet näille tarpeille rahoitusta

keskustelussa pitää kuitenkin muistaa kotimaamme erityispiirteet ja yleiseen asevelvollisuuteen liittyvät yhteiskuntaan integroivat tekijät

itä suomen liikennestrategian mukaan erityistarpeet yhteyksille tulee ratkaista tapauskohtaisesti

palkka armeijaan siirtyminen tarkoittaisi väistämättä sitä että sotatilanteessa jouduttaisiin tekemään raakaa alueellista priorisointia

asiaa sentään onneksi käsitellään valtakunnallisessa työryhmässä liikenneviraston johdolla toivottavasti myös laajan itä suomen tarpeet huomioiden

pidimmehän me toki näitä esillä jo viime kaudellakin mutta sdp tai muut nykyiset oppositiopuolueet eivät niitä silloin hallituksessa ollessaan halunneet kuunnella

arvoisa puhemies

tieliikenteen ohella myös tietoliikenteen sujuvuus ja kattavuus koko maassa on äärimmäisen tärkeä asia

olipa palkka armeija minkä kokoinen tai näköinen tahansa se riittäisi ainoastaan muutamien valtiolle tärkeiden alueiden puolustamiseen

samalla kun markkinaehtoisuuden korostaminen on käytävä läpi on toki muistettava että aina jää kannattamattomia alueita joiden yhteyksien osalta yhteiskunnan on kannettava järjestämisvastuu ja sitä itsekin ilman muuta itäsuomalaisenakin edustajana edellytän

arvoisa rouva puhemies

yleisen asevelvollisuuden alasajon jälkeen on helppo todeta palkka armeijan sopivan mainiosti kriisinhallintaan ja terrorismin torjuntaan mutta maanpuolustukseen se on aivan liian pieni ja näin sotilaallinen liittoutuminen on välttämätöntä

sota harmaata taloutta vastaan on yksi tärkeimpiä suomalaisen rehellisen työn yrittäjyyden ja myöskin työllisyyden turvaamisen keinoja

tämä on vähän sama asia kuin tietoliikenneyhteyksien puolella

erityisesti nuorten miesten osalta tällä on merkitystä myös syrjäytymisen ehkäisyssä mikä tuo puolustuspolitiikalle suuren lisäarvon puhumattakaan siitä kumpuavasta maanpuolustustahdosta

ministeri kiuru minkälaisia valtion toimenpiteitä vielä tämän kauden aikana voisimme odottaa niille alueille joilla laajakaista ei vielä toimi ja näettekö aidosti että laajakaista kaikille todella tulee toteutumaan

työllisyyden turvaaminen suomessa on toki paljon muutakin ja onkin ilo todeta että työllisyyden kehitys on ollut odotettua myönteisempää

arvoisa puhemies

on toisaalta toki muistettava että telepuolella markkinoiden avaaminen on tarkoittanut suomalaisille ennätyshalpoja liittymiä ja poikkeuksellisen nopeita mobiiliyhteyksiä eli hyötyjäkin on tullut

aikaisempaan lamaan verrattuna nyt taittumassa olevan laman aikana työpaikkoja hävisi vain alle neljännes

emme ole vielä kriisimaiden tiellä mutta emme saa tuudittautua vain säilyttämään nykytilaa laatimaan leikkauslistoja hidastamaan talouden pyörien pyörimistä ja käpertymään odottamaan parempia aikoja

turvallisuusympäristön virkeä ja aktiivinen analysointi eivät ole ristiriidassa sen kanssa että linjapäätösten annetaan kypsyä rauhassa

hallituksen elvytystoimet ovat siis olleet ihan oikea aikaisia oikeasuuntaisia ja tällaista elvyttävää ja kannustavaa politiikkaa leikkausten sijaan on keskustajohtoinen hallitus ollut viisaasti vetämässä

tämä mobiili ja valokuituesimerkki olkoon yhtä aikaa kannustava ja muistuttava esimerkki myös liikenneyhteyksien puolelle

selontekomenettely tarjoaa myös mahdollisuuden syvälle keskustelulle niin täällä eduskunnassa kuin laajemminkin julkisuudessa

markkinaehtoisuus tuo paljon hyvää ja kirittää kustannuksia mutta yhteisistä varoista on pystyttävä takaamaan riittävät ja riittävän tasokkaat yhteydet myös niille alueille joita markkinat eivät hoida

pohjilla on valtava valtionvelka joka kasvaa hyvinvointierot repeävät ja maa on vaarassa ajautua hallitsemattomalle tielle

kriittinenkin keskustelu myös puolustuspolitiikassa on tarpeellista ja rakentaa myös osaltaan päätöksenteon avoimuutta

hallitus luo koko ajan ratkaisuillaan uusia työpaikkoja

keskustan vaihtoehto on hallituksen esitystä vähemmän velkaa ottava ja kasvua ja työllisyyttä parantava toteutettavissa oleva vaihtoehto

nythän esimerkiksi finavia ja finnair ovat avoimesti etsineet keinoja joilla lentoyhteydet saataisiin turvattua mahdollisimman kattavina ympäri maan

talouden kuntoon laittamisen keinoja ei voi lykätä hetkeäkään ei ensi vuodelle ei sitä seuraavalle vuodelle eikä seuraavalle hallituksellekaan

vahva lentoliikenne onkin meille jo sijaintimme puolesta aivan ehdoton edellytys jos suomi kokonaisuutena haluaa olla mukana globaaleilla markkinoilla

työhyvinvoinnin hyvin mollisointuinen puhe viime aikoina sai eilen tosiaan hieman kirkkaampia sävyjä kun julkaistiin elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti jonka mukaan keskimäärin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta työntekijästä on tyytyväinen omaan työhönsä

kun mennään valtakunnallista tasoa syvemmälle meille maakunnissa lentoyhteydet ovat käytännössä elämän ja kuoleman kysymys kansainvälisillä markkinoilla toimivan elinkeinoelämän kautta

nyt tilanne on kuitenkin hiuskarvan varassa ja maakunnissa pelätään aina kun valtionyhtiö finnair lausuu jotakin kotimaan reiteistä koska usein kyse on supistuksista ja useille kentille finnair on ainoa operoiva yhtiö

kolikon toisella puolella ovat tietysti esimerkiksi nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyys sekä muun muassa vajaakuntoisten työttömien suuri joukko

biotaloudesta on tehtävä suomen ykköspainopiste

liikennepolitiikkaa ohjaavana periaatteena ei voi kyllin korostaa alueellista tasa arvoa ja sen asialla täytyy istuvankin hallituksen olla

kiitoksia

siihen keskusta tarjoaa apua

pienikin taloudellinen tai muu sysäys voi auttaa

pienten naisyrittäjien kohdalla taas nuorten naisten palkkaaminen on mahdollisesti aivan liian kallista

tätä ei korjaa mikään muu kuin vanhemmuuden kustannusten jakaminen

suomessa on kymmeniätuhansia ammattitaitoisia koulutettuja työhaluisia vajaakuntoisia tai kuntoutuvia ihmisiä jotka eivät työllisty

mikä potentiaali näissä vajaakuntoisissa ihmisissä olisi jos heille se mahdollisuus suotaisiin esimerkiksi jos olisi tarvetta vaikkapa osa aikaiselle työntekijälle

olemme myös sitä mieltä että jokaisen on tuettava tätä yhteiskuntaa omien kykyjensä mukaan

arvoisa puhemies

vuokratyömarkkinat ovat näyttäytyneet tässä keskustelussa pelkästään negatiivisina liittyen tietysti harmaaseen talouteen pimeään työntekoon mutta tarvitseeko asenteen ja tämän asian olla juuri näin

rakennusalalla asia on ilmeisen ongelmallinen mutta esimerkiksi ravintola ja matkailualalla tilanne on parempi ja sitä paitsi se palvelee siellä paremmin niin työnantajan kuin myöskin työntekijän tarpeita

yhtään uutta työpaikkaa ei synny sysäämällä äidit taistelemaan muutenkin vähistä työpaikoista eikä rakenteilla pelaamisesta ole syntymässä säästöjä tai parempia palveluita

suomalaisia työmarkkinoita on moitittu ja ihan syystäkin jäykiksi

siksipä voisi olla viisautta yhdessä eri osapuolten kanssa kehittää vuokratyömarkkinoita siten että ne palvelisivat mahdollisimman kattavasti työelämässä tarvittavia joustoja esimerkiksi tarjoamalla osa aikaista työvoimaa sesonkiluontoista työvoimaa totta kai työntekijöitten oikeuksista huolehtien

myös työntekijöissä on monia jotka eivät välttämättä halua tehdä täyttä päivää tai täyttä viikkoa jolloin olisi valmiuksia laajempiinkin työaikajoustoihin

hallitus on myös itse sanonut että uudistusten vaikutukset ovat uskomusten varassa

tietysti osaaminen on hyvän työllisyyden ja työllistymisen lähde näihin on monella tapaa oltu vaikuttamassa kuten myös yrittäjyyden tukeminen joka on aivan ehdoton ja oman lukunsa vaativa alue

ihan oikeaa mallia ei kuitenkaan ole toisin kuin meillä kotikuntamaakunta malli joka avaisi tien palvelujen järjestämiseen kuntien yhteistyöllä ja toimii silti kustannustehokkaasti rahan liikkuessa potilaan mukana

mallimme ei kuitenkaan vaadi paikallisdemokratiaa heikentäviä jättikuntia tai kohtuuttomia kiristyksiä kunnille

valitettavasti hallitus jatkaa keskittävän ideologiansa tiellään vuoden kaksituhattaneljätoista talousarviota kosketteleva yleiskeskustelu keskeytetään mistä jatketaan tässä vaiheessa tarkemmin

arvoisa puhemies

valitettavasti tämän esityksen kohdalla on todettava että juuri tämä matkakustannusten omavastuuosuuksien korottaminen kohdistuu todella epätasa arvoisesti kansalaisiin ja toisaalta antaa sitten viestiä kyllä tähän sote uudistukseen nimenomaan lähipalvelujen merkityksestä

aikanaan vielä käsittää

toiseen käsittelyyn esitellään päiveristyksen toinen tiellä

tämän lain nykytilan arvioinnissa kiinnitetään huomiota matkakustannusten omavastuuosuuksien korottamisen osalta oleellisiin kohtiin

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella on tehty paljon sellaista millä on kielteisiä vaikutuksia nimenomaan sisäisen turvallisuuden suhteen

korvattavista matkoista valtaosa on tehty julkisen terveydenhuollon piirissä

arvoisa herra puhemies

kaikki lain nykytilan arvioinnissa listatut kohdat kertovat esityksen epätasa arvoisesta luonteesta

harvaan asutuilla alueilla asuvat sairaat vanhukset joilla ei ole varaa ostaa itselleen yksityisiä terveydenhuollon palveluita joutuvat pahiten tämän uudistuksen hampaisiin

näistä suurista uudistuksista ei ole kuitenkaan tehty mitään kokonaisvaltaista vaikuttavuusarviota sisäisen turvallisuuden kannalta

eikö olisi aiheellista nyt jouduttaa tämän sisäisen turvallisuuden selonteon tekemistä eikä odottaa sitten sen jälkeen kun vaikutukset ovat vasta käsillä ja nähtävillä että pystyttäisiin ennakoimaan tilanteita

puhemies

pienemmät kunnat haluttaisiin raivata tarpeettomina suurten palvelutuotantokeskusten tehokkuuden tieltä vaikka maamme sata pienintä kuntaa kattavat vain kolmisen prosenttia kuntien kokonaismenoista

tämä kertoo siitä että merkittävä määrä terveydenhuoltopalveluja kipeästi tarvitsevia suomalaisia asuu alueilla joilta on hankalat tai suorastaan olemattomat kulkuyhteydet palvelujen äärelle

emme voi säätää sellaista lakia joka asettaa suomalaiset näin eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella

nyt hanke ilmeisesti keskeytetään ja kunnat joutuvat painamaan jarrut pohjaan seistäkseen hyvän tovin tyhjäkäynnillä ja epätietoisuudessa